meillä ei ole varaa menettää yhdenkään ihmisen työkykyä ja motivaatiota velkavankeuden tai pitkäaikaistyöttömyyden seurauksena

siinä kirjassa väitettiin että nämä muut maat tulevat vähän enemmän tähän suomen tyyliin mukaan muun muassa hedelmöityshoitojen takia ja enemmän ja enemmän painottuu tämä sosiaalinen puoli

tätähän me emme halua kuulla

elikkä jokaisen asian joka täällä tehdään pitää olla valmisteltua joka näkövinkkelistä katsottua punnittua tutkittua varmistettua että se teksti on niin oikein että se ei tule takaisin bumerangina jonkun vuoden kuluttua että taas tässä on joku pieni virhe

mutta tämä on siis semmoinen tilanne että tavallaan me elämme semmoisessa yhteiskunnassa jossa koko ajan meillä on tällainen tilanne menossa jota ei vain ykskaks voida muuttaa

se että meillä on isien kova tahto olla isiä ja sanaisia tai miten kävi on asia jota ei mitenkään pidä painaa villaisella

arvoisa puhemies

asuntoministeri vapaavuori voisiko ajatella esimerkiksi semmoista että suunnittelijat arkkitehdit olisivat päivän pyörätuolissa ja oikeasti kokisivat sen

onko se oikein että tässä meidän nykymallissamme uusi poliittinen ryhmittymä ei missään nimessä pääse läpi ei lapissa eikä itä suomessa ainoastaan pääkaupunkiseudulla